hallitus katsoo että ilman tätä tukea espanjan pankkisektori ajautuisi todennäköisesti hallitsemattomaan kaaokseen joka vetäisi mukanaan espanjan valtion ja koko euroopan myös suomen

meillähän on totta kai terveydenhuoltoa ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään hyvin monella tavalla nuorisotakuuajattelu otettu ja yritetään saada siis mahdollisimman monet nuoret kouluun ja koulunpenkiltä työelämään ja näin

sitä tapaa miten tämä päätös tehdään on kiristetty eli siitä ei pysty luistelemaan pois yhtä helposti kuin aikaisemmin

herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tähän myös hallitus on ottanut kantaa ja kokoomus on sitoutunut myös siihen hallituksessa otettuun kannanmäärittelyyn sillä poikkeuksella että siinä on koko hallituksen mukaan tärkeä medianeuvosto mukana

minä tiedän että eri puolueilla on erilaista poliittista retoriikkaa mutta toivoisin että suhtauduttaisiin asiallisesti vakaviin kysymyksiin

aiheellinen kysymys koska tämänhän pitää olla se meidän toimintamme fokus

hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti toinen puolikas kestävyysvajeesta on tarkoitus kattaa julkista sektoria koskevilla toimilla

mutta jos tämä esimerkki itellan irtisanomiset kytketään tähän ilmapiirikysymykseen niin siinä kyllä kaksi asiaa menee totaalisen sekaisin

arvoisa puhemies

en ole käynyt sitä tässä esityksessäni läpi kaiken kattavasti mutta olen halunnut korostaa sen punaista lankaa eli sitä että suomi osaa sovittaa yhteen ympäristön reunaehdot ja arktiset liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen

itse olen sellaisen verouudistuksen kannalla joka luo kasvua luo työpaikkoja parantaa meidän kilpailukykyämme ja sitten voimme pistää enempi tämä on siis henkilökohtainen kantani vaikkapa kulutukseen

mutta kun käytiin tätä problematiikkaa läpi niin verohuojennusta ei voi antaa vain yhdelle ihmisryhmälle vaan se pitää antaa kaikille oikeudenmukaisuuden nimissä

seuraavalla vaalikaudella kun joudumme sopeuttamaan suomen taloutta jotta hyvinvointiyhteiskunnan perusta voitaisiin turvata olennaista on oikeudenmukaisuuden tunteen vahvistaminen

mitä hyvänsä tapahtuu kreikassa tai jossakin toisessa jäsenmaassa meidän pitää pystyä toimimaan niin että se kriisi ei leviä joko pankkeihin niin että pankit kaatuvat ja aiheuttavat sitä kautta vahinkoa perheille kotitalouksille yrityksille ja ylipäänsä sen maan taloudelle ja ympäröivälle eurooppalaiselle taloudelle

arvoisa puhemies

käytännön tasolla pohjoismainen puolustusyhteistyö tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä harjoituksia ja koulutusta hankintojen yhteensopivuutta ja myös yhteisiä candide i sekin ja myös yhteistä osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan

yhtenä suurimpana näitten työllisyyspoliittisten toimenpiteiden ja investointien aikaistamisen ulkopuolella olevana lisämäärärahaesityksenä on pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottomenoihin vastaaminen

energiaratkaisut turvaavat teollisuudelle ja kotitalouksille myös jatkossa järkevähintaisen energiansaannin millä on merkitystä kilpailukyvyllemme

mutta kun joku vaati että hallituksen pitäisi neuvotella niin me voisimme periaatteessa neuvotella suomalaisten pankkien kanssa mutta kun ne eivät kuulu tähän ryhmään

oikeus vapaaseen liikkuvuuteen on yksi eun kansalaisten tärkeimmistä oikeuksista

eli valitettavasti kun velkaantumista taitetaan se tarkoittaa konkreettisesti leikkauksia joitakin veronkorotuksia ja sitten erityisesti kilpailukykyä ja työllisyyttä lisääviä toimia

teillä on ehkä vähän virheellinen käsitys nyt koko tästä prosessista

tarvitsemme myös rakenteellisia uudistuksia

itseään ei kannata pettää sillä että aktiivisella kasvupolitiikalla voisimme saada aikaan kasvun joka kuittaisi pois tasapainotustarpeen vuoden tai kahden sisällä

toivon että viimeistään nyt kaikki ne jotka vastustavat espanjalaisten pankkien lainoitusoperaatiota kertoisivat rohkeasti ja avoimesti mitä kukin arvioi tapahtuvan jos lainaa ei anneta

arvoisa puhemies

veronkorotusten ja säästöjen ajoituksessa huomioidaan vallitseva suhdannetilanne sillä tarkoituksena ei tokikaan ole heikentää entisestään jo hiipuvaa talouskasvua

sen lisäksi tässä maassa kannustetaan kohtuullisuuteen

eikä vaikutuksien suhteen euroalueen tai edes eun rajoilla ole merkitystä

eli hallitus tekee itse asiassa kansalaiskuulemisenkin kautta hyvin laaja alaisen tulevaisuusselonteon jonka sitten tulevaisuusvaliokunta ja suuri sali käsittelevät

tällöin myös veropolitiikassa pitää katsoa erityisen tarkasti niitä tekijöitä jotka herättävät epäoikeudenmukaisuuden tunnetta kuten nyt esimerkiksi ero palkkatulojen verotuksen ja pääomatulojen verotuksen kohdalla

näin ollen kun mietitään mikä on yksityisellä pääomasijoittajalla suurin huoli onko se se että hän joutuu voitosta maksamaan pääomaveron vai onko se se että hän menettää mahdollisesti koko sijoituksensa niin minä luulen että se on se jälkimmäinen että menettää koko sijoituksensa

tuo oli vähän niin kuin milloin aiotte lopettaa vaimonne hakkaamisen

osana rakennepoliittista ohjelmaa opintotuen rakennetta on muutettu nopeampaan valmistumiseen kannustavaksi ja kotihoidon tuen subjektiivisen päivähoidon ja vuorotteluvapaan ehtoja tiukennettu

suomi on jo pitkään ajanut eun ja usan välistä vapaakauppasopimusta jota koskevat neuvottelut käynnistyivät tällä viikolla

viime viikon kokouksessa eurooppa neuvosto päätti keskeyttää venäjän kanssa käytävät neuvottelut suhteiden uudesta perussopimuksesta sekä neuvottelut viisumikysymyksistä joissa pitkän aikavälin tavoitteena on viisumivapaudesta sopiminen osapuolten välillä

oikeastaan kaikki menoleikkaukset niin tiestöön kohdistuvat kuin ihmisten etuuksiin kohdistuvat kuin mihin hyvänsä kirpaisevat

monia positiivisempia ennusteita on annettu viime päivien aikana eri ennustuslaitosten toimesta mutta tämä arvio perustuu kansantalousosastomme vastuulliseen arvioon

kaikki mikä on laissa sallittua ei ole hyvien tapojen mukaista ja hallituksenkin ja kaikkien edustajien velvollisuus on pitää yllä myös tämmöistä kohtuullisuuden keskustelua koska se vahvistaa sitä samassa veneessä olemisen ajatusmaailmaa

eilen ilokseni huomasin että suomalaiset pankit ovat osallistuneet tähän kansainväliseen pankkien julkilausuttuun toimeen eli että ne haluavat säilyä kreikassa eivätkä vetäydy sieltä pois

koska en tiedä mitä eri eduskuntaryhmät ovat omissa ryhmäkokouksissaan kannattaneet niin en lähde etukäteen ottamaan kantaa tähän asiaan

on todennäköistä että ilman ulkopuolista rahoitustukea portugalin valtio ei kykene suoriutumaan täysimääräisesti kaikista lähikuukausien velvoitteistaan

lainapaketeilla on voitu ostaa maille aikaa tehdä oikeat toimet ja välttää lopullinen kaatuminen

hallitusohjelmaan on kirjattu konkreettinen tavoite kääntää velkaantuminen laskuun ja säilyttää suomen valtion luottoluokitus nykyisellä parhaimmalla mahdollisella tasolla

samaten julkisen talouden kuntoonsaattamissuunnitelmat esimerkiksi työurakysymykset ovat keskeisiä vakauden ja tulevaisuudenuskon luomisessa

meillä on paljon yrityksiä joissa on otettu vapaaehtoisesti omaehtoisesti esimerkiksi tämmöisille ikääntyneille kokeneemmille työtekijöille erillisiä ohjelmia joilla tuetaan terveyden edistämistä ja osoitetaan monella muulla tavalla sen kokeneemman työntekijän arvostusta ja näissä työpaikoissa yleensä työurat ovat myös pidempiä

tämän lisäksi meillä tulee selvitys budjettiriiheen mennessä mahdollisten investointien aikaistamisesta

ensimmäistä kertaa me olemme vakavasti luomassa kokonaista näkökulmaa siihen että ilmastonmuutoksen torjumisen ei tarvitse olla kurjistamispolitiikkaa sen ei pidä olla kurjistamispolitiikkaa vaan sen pitää olla semmoista että se tuo uusia työpaikkoja tuo uusia vaihtoehtoja eikä vain kurjista

varmasti jokaiselle eurolle mikä annetaan ulkoapäin on tarvetta mutta onneksi verotulot jotka ovat siis valtaosa kuntien taloudesta ovat nyt kasvussa

kuntauudistuksen lähtökohtana ja perimmäisenä tavoitteena on turvata jokaisen kansalaisen laadukkaat ja tasa arvoiset palvelut kestävällä tavalla

toinen puoli on se että kaatuva maa voi vetää lainahanat kiinni muilta mailta joista jälleen kerran syntyy tämä leviämisvaara

jokainen meistä tietää kuinka epävarmat talouden ajat tällä hetkellä ovat sekä euroopassa suomessa että maailmassa ja yritykset varautuvat tähän

ongelma on äärettömän kova ja emme ole pystyneet siis suomessa tai euroopassa laajemmin vielä täysin rauhoittamaan tilannetta

enää ei riitä että vastustaa

nyt tämä raamiratkaisu tämän mahdollisuuden tuo eli järkevä palkkaverotus järkevä yritysverotus ja työvoimapolitiikan vahvistaminen nämä kaikki ovat rakenteellisesti järkeviä toimenpiteitä ja nyt meillä on mahdollisuus näihin toimenpiteisiin tarttua

näin ollen pääomatulojen verotuksen kohdalla on varmasti syytä liikkua ylöspäin mutta ei palkkatuloverotuksen kohdalla

tämän linjavalinnan tueksi hallituksen talousneuvosto on kysynyt suomen eturivin ekonomisteilta näkemyksiä suhdannepolitiikan ajoituksesta ja sen mitoituksesta

rakennamme siis aktiivisesti suomea jossa osaaminen on arvossaan jossa ihmiset kehittävät uutta työtä jossa työtä kannattaa tehdä ja jossa työtä kannattaa teetättää

eli hallituksella on hallituksen tulevaisuusselonteko ja sitten tällä kansainvälisellä tutkijaryhmällä on oma työnsä mutta niitten työtä on koordinoitu ja se näkyy joiltakin osin myös tässä hallituksen selonteossa

tosiasiassa on tietenkin selvää että tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan myös muiden tahojen kuten kuntien yritysten sekä erilaisten kansalais ja etujärjestöjen toimia

euroopan sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen on nostettu keskiöön viime aikoina

tämä kansainvälisen tutkijaryhmän työ joka käsittelee kestävän kasvun teemaa tulee sitten kun tutkijaryhmä saa työnsä valmiiksi

mitä tulee sitten tähän strategiseen merkitykseen niin meidän viranomaiset eivät ole pitäneet sitä strategisena eikä sitä kyllä hyvällä syyllä voi pitääkään

liian korkeat ja toistuvat tuottavuuden ylittävät nimelliskorotukset saavat aikaan inflaatiokierteen ja kasvavan työttömyyden jossa kaikki suomalaiset palkansaajat mukaan lukien häviävät

sen takia hallitus on linjannut niin että tappioita voi vähentää viiden vuoden aikana jotta voitaisiin kannustaa uusia pääomasijoittajia mukaan markkinoille

arvoisa puhemies

kaikissa näissä katsotaan kuinka veronmaksajien raha on kaikkein parhaimmassa työllisyyskäytössä ja toisaalta miten veronmaksajien rahaa voidaan käyttää vastuullisesti niin että ne jotka ovat jääneet työttömiksi eivät kärsisi niin paljon kuin ilman näitä toimenpiteitä kärsisivät

todennäköisesti siis työttömyyden piikki tulee olemaan joskus ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla mutta tämäkin on puhtaasti vain arvio

selonteossa korostamme pohjoismaista hyvinvointimallia jossa kasvu vahva julkinen talous ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä